suomalaisen lähiruuan joka on turvallista ja eettisesti tuotettua asemaa pitää pystyä kohentamaan kotimaassa ja euroopan tasolla

kuntapalveluja eniten tarvitsevia eli lapsia nuoria sairaita ja vanhuksia ollaan surutta laittamassa hallituksen epäonnistuneen talouspolitiikan maksajiksi

yliopistojen autonomia vahvistuu valtion tilivirastoaseman lakatessa

näin ollen yliopisto pystyy itsenäisesti tekemään sopimuksia omistamaan toimimaan itsenäisenä työnantajana ja eikä vähäisimpänä suunnittelemaan ja hallinnoimaan omaa toimintaansa ja talouttaan

on huomioitava että myös esimerkiksi muut tekijät kuten energiaveron korotukset kohdistuvat kipeästi lapsiperheisiin ja vaikeuttavat niiden toimeentuloa

mikäli leikkauskierre jatkuu ollaan samalla hyvinvointipalveluihin perustuvan hyvinvointiyhteiskunnan peruskysymysten äärellä

työttömien työllistymisen kannalta on myös kustannustehokkaampaa lisätä aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä kuin keventää palkkatulojen verotusta

keskustan vaihtoehtobudjetti mahdollistaa talouskasvun ja toteuttaa juuri sitä yhteiskuntaa jonka olemme suomalaisille luvanneet

me torjuisimme vaihtoehdossamme kuntien valtionosuusleikkaukset mutta menoerää kompensoimaan esitämme muun muassa yhteisöveron alennuksen jaksottamista ja hyvätuloisten verotuksen tarkistamista

keskustan linja on että pienituloisten verotusta kevennetään ja on annettava väljempi mahdollisuus elää myös niille joilla on tulot tiukemmilla

yksi lakiesityksen kiistanaihe liittyykin rahoitukseen

tämä on aika kummallista siinä valossa että suuren metakan nostaneet vakuudet on neuvoteltu juuri väliaikaisen kriisirahaston ervvn kautta

on kuitenkin muistettava että valtio sitoutuu rahoittamaan yliopistojen toimintaa nykyisessä laajuudessa näin siitä huolimatta että yliopistot saavat nyt mahdollisuuden kerätä lahjoitus tai muuta varallisuutta

arvoisa puhemies

lahjoitusvarallisuuden saaminen on toki sidonnaista yhteiskunnan taloudelliseen tilanteeseen mutta jo rahoituspohjan laajentamisen mahdollisuus on parannus nykyiseen verrattuna

samaan aikaan kun säästöistä puhutaan hallitusohjelmaan kirjattuja lisävelvoitteita määrätään kunnille kuin mitään talouskriisiä ei olisikaan

taas palaamme kuntalinjauksiin ja uudistukseen

oppivelvollisuusiän jatkaminen vuodella vaatii koulutukseen lisäresursseja esiopetuksen pakolliseksi saattaminen myös ja vielä esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien asiat siirretään kuntien vastuulle

suomi on korkean koulutuksen maa ja olisi kummallista jos emme hinnoittelisi tätä kansallista kivijalkaamme ulkomaalaisille varsinkin kun joidenkin tieteenalojen koulutus on todella kallista

arvoisa puhemies

se on järkevää

tällä kaudella leimaa antavaa on ollut ristiriita ristiriitaiset tiedot poliisimiesten ja poliisihallinnon välillä koskien niin poliisin määrän kehitystä kuin myöskin poliisin työhyvinvointia

välttämättömyyshyödykkeitä kuten ruokaa ja lääkkeitä verotettaisiin kevyemmin ja se on juuri se asia minkä hallituspuolueiden edustajat aktiivisesti unohtavat

kuntaministeri virkkunen on sanonut että mitään tehtäviä ei varsinaisesti tarvitse kokonaan lakkauttaa toimintaa vain tehostetaan siirretään ehkä yksityisille toimijoille ja valtiolle

huomionarvoista tässä maksullisuusasiassa on nimenomaan se että kyseessä on kokeilu jonka aikana selvitetään mitä vaikutuksia maksullisilla ohjelmilla on korkeakoulujen kansainvälistymiselle suomalaisen korkeakoulutuksen vetovoimalle sekä vieraskielisen koulutustarjonnan laadulle

nyt on viimeiset hetket vaikuttaa siihen miten tulevaisuudessa palvelumme järjestetään

palvelualat on pidettävä kilpailukykyisinä työpaikkoina myös verotuksen keinoin

selvityksen tuloksilla on ratkaiseva merkitys päätettäessä kokeilun mahdollisesta jatkosta

on kuitenkin syytä ihan aidosti kiittää hallitusta siitä rehellisyydestä mitä talousarviokirjassa suoraan sanotte että poliisin palvelujen saatavuus koko maassa riippumatta asuinpaikasta ei tule olemaan enää samalla tasolla ja se tulee laskemaan tällä kehyskaudella

muuttoliike ikärakenne muun muassa vaativat muutoksia yhteiskunnassa mutta tähän tautiin hallituksen keinot rajojen siirtely eivät pure

kestävyysvajeen hoitamisen suhteen ollaan esitetyn listan jälkeen vain lähtöruudussa

yhteiskunnan eheys perustuu pitkälti sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen

on uumoiltu että kokeilu olisi vain askel koulutuksen maksullisuuteen myös suomalaisille

hallituksen historialliseksi mainostaman perusturvauudistuksen ulkopuolelle ovat kuitenkin jäämässä lapsiperheet ja kansaneläkeläiset

tätä en usko

hallituksen mukaan tavoitteen saavuttamisen kannalta avainasemassa ovat työn joustava organisointi ennalta ehkäisevien palvelujen vahvistaminen sekä kuntien rohkean palvelurakenteen uudistustyön jatkaminen myöskin tietojärjestelmien kehittäminen eli juuri kaikkea sitä mitä keskusta on kotikuntamaakunta mallissaan sekä sote rahoituslinjassaan esittänyt

juuri heikoimmassa asemassa olevat on unohdettu eikä se edesauta luottamusta eri väestöryhmien kesken

arvoisa puhemies

ministeri räsänen te lupasitte että poliisien toimipisteverkostoa ei heikennetä itä ja pohjois suomessa varsinkaan harvaan asutuilla alueilla

lakiesitys tunnustaa ja tunnistaa yliopistokoulutuksen tärkeyden koko maassa

linjaus on oikea mutta on pakko kysyä

miksei hallitukselle kelpaa selkeä malli ja esittämämme vaihtoehto joka ei edellytä kaiken jo rakennetun alas repimistä kehittämistä kylläkin

arvoisa puhemies

vaihtoehdossaan keskusta vaatii että koko vaalikauden epäselvinä velloneet kunta ja sote uudistukset tulee keskeyttää ja molemmat uudistukset on valmisteltava uudelleen parlamentaarisesti

nyt asiantuntijoiden lausunnot on jätetty huomiotta

koskaan aikaisemmin yksikään suomalainen yliopisto ei ole perustanut yksikköä sinne

kuntakapina hallituksen suunnitelmia vastaan kipinöi puolueväriä kyselemättä ja kaikki kuntien kehitystyö polkee nyt paikallaan

hallituksen vaihtoehdoton niin sanottu vahvan peruskunnan malliin perustuva uudistuslinja keskittyy ensisijaisesti kunnallishallinnon uudistamiseen sekä asumisen palvelujen ja päätöksenteon keskittämiseen jolloin kuntien talouksia ja palveluja ei pelasteta

keskusta seisoo jatkossakin yhteisessä rintamassa kuntalaisten kanssa ja tekee kaikkensa lähipalveluiden säilymiseksi kaikkialla

toinen asia josta maakuntayliopiston puolesta voi olla ylpeä ja jonka suhteen voi olla luottavainen on laatutyön edellytys rahoituksessa

nyt kun ministeri risikkokin on paikalla haluaisin häneltä kysyä seuraavanlaista asiaa

keskustan esittämässä vaihtoehdossa kotikuntamaakunta mallissa uudistusten painopiste on ihmisten tarvitsemissa palveluissa sekä palvelurakenteiden ja prosessien uudistamisessa

on tutkittua tietoa että esimerkiksi monet vapaaehtoisuuteen perustuneet kuntien yhteistoiminta alueet ovat toimineet erinomaisesti

todellakin ministeri kiurua kannustan siinä asiassa että tälle lehtien alvin nostolle nollasta yhdeksään löytyisi joku muu vaihtoehto ettei taas kävisi niin että nimenomaan maaseutumaisia alueita rokotetaan sillä että jopa paikallislehtien olemassaolo ja ihmisten lehtien lukemisen mahdollisuus myös sitä myöten torpataan

kuopion yliopisto esimerkiksi on ollut tässä todellinen edelläkävijä vähintäänkin pohjoismaiden tasolla

korkeakoulutuksen ja huippututkimuksen laatu ovat avaintekijöitä myös maamme tulevaisuuden kannalta siksi laadun ja rahoituksen sitominen yhteen on hyvä ratkaisu

mikäli aiomme onnistua määrällisesti myös lukukausimaksuissa on laatutyön ehdottomasti oltava koko suomalaista yliopistokenttää ohjaava tekijä

näettekö itse että tämmöinen ratkaisu olisi käynnistämässä terveydenhuollon kilpavarustelua toisi lisää mahdollisuuksia ylikansallisille yhtiöille jotka sitten pärjäisivät ehkä hyvinkin näissä kilpailuissa suomalaisia toimijoita vastaan

tätä ei hallituskaan voi kieltää

hallituksen käsitys kuntien kuulemisesta on kovin kummallinen

sanoitte että toimikunta tutkii asiaa ja uusia mahdollisuuksia

kunnilta kysytään miten ne haluavat kuntaliitoksensa tapahtuvan ja toteutetaanko ne heti vai vähän ajan kuluttua

entä miten tämä parantaisi sitä tavoitetta että demokratian pitäisi tulevaisuudessa vielä yksi vastauspuheenvuoro sen jälkeen ministeri risikolle kahden minuutin vastauspuheenvuoroja parantua

tähänastinen kuntauudistuksen suurin saavutus on koko kuntakentän myllerrys ja se että kaikenlainen kuntien kehittämistyö on todellakin keskeytynyt

ministeri kiurulta vielä kysyisin sitä oletteko todella sitä mieltä että tämä alueellisesti eriarvoistava asia on se lopullinen vaihtoehto

ministeri kyllöselle sellaista viestiä että aika nopeasti ohititte esittelyssänne lentoliikenteen ja maakuntien mahdollisuudet olla saavutettavissa myös lentoliikenteen kautta

voisitteko kommentoida myös tähän

arvoisa puhemies

tavoitteista työurien pidentämiseksi ollaan laajasti yhtä mieltä

pelkään että täällä poltetaan ihan turhaa ruutia sen takia että oppositiolle tämä on arvovaltakysymys

toivon todella että lähdetään yhdessä etsimään niitä keinoja työurien pidentämiseksi ja työhyvinvoinnin kasvattamiseksi

kuntapäättäjiltä hallitus vaatii vastauksia karttaharjoitukseen vaikka ei ole tietoa siitä mitkä tulevat olemaan kuntien tehtävät miten valtionosuusjärjestelmä tulee kohtelemaan erilaisia kuntia miten suurin asia eli sosiaali ja terveydenhuolto tulevaisuudessa aiotaan järjestää

pitää muistaa ettei pelkästään työhyvinvointia kehittämällä kuitenkaan tulla saavuttamaan niitä isoja tavoitteita joista tänään on sovittu

maamme on luonnollinen osa eurooppaa osa maailmaa ja ilman muuta tiiviissä vuorovaikutuksessa näissä yhteisöissä riippuvaisena ulkomaailman vaikutteista mutta myös itse aktiivisena vaikuttajana

hallitus sanoo että näihin kysymyksiin saadaan vastauksia hankkeen edetessä vaikka niidenhän pitäisi olla lähtökohtia

tänään opposition puheenvuorot ovat kyllä keskittyneet arvostelemaan ilman että ryhmäpuheissa olisi edes päivitetty näitä muutoksia joita tänä aamuna on näiden keskustelujen aikana tapahtunut

vahvana osana suomen turvallisuutta on ilman muuta se kuinka pystymme pitämään omat asiamme kuten talouden ja työllisyyden kunnossa

arvoisa puhemies

vielä pyydän ministeri virkkusta selventämään näitten selvitysmiesten asettamista tuleeko selvitysmies vain kun hänet pyydetään kuntaan vai voidaanko selvitysmies määrätä kuntaan ja jos näin on niin millä perusteella

käsittelyssä olevan ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon lisäksi hallitus on parhaimpansa mukaan tarttunut toimeen myös talouden tasapainottamisessa ja työllisyyden kohentamisessa

arvoisa puhemies

se ylläpitää yhteiskunnan eheyttä ja kohentaa kuntoamme myös ulkoa kohdistuvien paineiden kestämistä ajatellen

sen tarkoituksenahan on ollut ainakin aikaisemmin periaate kunnioitettava periaate tasata kuntakohtaisia eroja siten että asuinkunnasta riippumatta jokaisella suomalaisella on ollut saatavilla yhdenvertaiset palvelut

yhteiskunnallinen eriytyminen on tehnyt myös länsimaista ja demokraattisista valtioista turvallisuuden suhteen aika haavoittuvaisia kuten olemme euroopassa joutuneet seuraamaan

monimutkaisia osin sekaviakin kriteereitä karsitaan ja selkeytetään hyvä niin

tavoitteisiin velkaantumisen taittamisesta ja alijäämän pienentämisestä ei olla päästy

yksinkertaistaminen on hyvä tavoite mutta se ei kuitenkaan tee järjestelmää eikä sen vaikutuksia mitenkään autuaiksi jos lopputulos on järjestelmän tehtävien kannalta katastrofaalinen

olosuhdetekijöiden kuten saaristoisuuden tai pitkien etäisyyksien painoarvoa vähennetään ja kunnan ulkopuolella työssä käymisestä sakotetaan

työssäkäyntialueen painottaminen yhden kunnan sisälle kertoo selvästi että valtionosuusjärjestelmän uudistuksen tavoitteena ovat suuremmat kuntakokonaisuudet kuntaliitokset

meidän on politiikallamme tavoiteltava tietysti ennen muuta suomalaisten turvallisuuden takaamista mutta myös vakauden ja hyvinvoinnin edistämistä koko maailmassa

hallituksen tiedotteissakin on ääneen sanottu se että uudistus on osa kuntarakenneuudistusta siis lähinnä poliittinen kuntaliitoshanke vaikka pakkoliitospykälä sinänsä onkin toivottavasti kuopattu